julkisella sektorilla tehdään arvokasta työtä hyvin koulutettujen ammattilaisten kesken mutta aina on parantamisen varaa

arvoisa puhemies

tämä hallitus tekee kaiken sen mitä pitää tehdä jotta suomalainen hyvinvointiyhteiskunta on totta myös tulevina vuosina myös niinä vuosina kun tämä maa ikääntyy niin että ne ikääntyvät ihmiset pystyvät luottamaan omaan turvallisuuteensa omaan tulevaisuuteensa eläketasoihin vanhustenpalveluihin ja nuoret pystyvät luottamaan siihen että tässä maassa on niin kilpailukykyisiä yrityksiä että ne pystyvät antamaan työtä

liityn tähän suullisen kielitaidon edistämisen kannattajien joukkoon

me vaikutamme ensi sijassa euroopan unionin jäsenmaiden kanssa tilanteeseen

ei sitä voi kukaan tässä maailmassa taata koska me emme ole kukaan vastuussa kreikkalaisesta parlamentista emmekä hallituksesta emmekä siitä kansasta emmekä markkinavoimista mutta tämä on tehty niin suurella asiantuntemuksella kuin maan päältä löytyy

näin toimimalla säästäisimme valtionvelan koroissa aika paljon kuten puheenjohtaja ahde muun muassa äskeisessä puheenvuorossaan laskeskeli

tämä palautti jälleen kerran mieleeni sen mitenkä tämä voidaan kokea ihan suorastaan kansallisen edun asiaksi

toinen minkä tuossa puheessa totesin on se että kaikki ongelmat tulevat eusta ja eu pitäisi rikkoa koska eu aiheuttaa vaikeuksia

pyrimme ajamaan etyj järjestön euroopan neuvoston vahvaa asemaa ukrainan sisäisen tilanteen rauhoittamiseksi ja niiden instrumenttien käyttämiseksi myös ukrainan ja venäjän välisessä kriisissä

aikoinansa kun olin vetämässä suomen akatemian puolesta yhteistyötä neuvostoliiton tiedeakatemian kanssa niin sikäläiset akateemikot sanoivat että neuvostoliitolla ei ole varaa lähettää ulkomaille tutkijoita jos heillä ei ole riittävää suullista kielitaitoa

tämä esitys ei kavenna eduskunnan budjettivaltaa koska eduskunnalla edelleenkin olisi mahdollisuus määritellä lainanoton tarve ja toimia niin kuin tällä hetkellä toimitaan jos näin haluttaisiin toimia joissakin tietyissä tapauksissa mutta toisaalta sitten esitys mahdollistaisi joustavamman käytön ja näin ollen tämä itse asiassa lisää läpinäkyvyyttä

kunta voi vastata perustason palveluista tai laajan perus ja erityistason palveluista silloin kun se on sote alueen vastuukunta

eli kun tätä on pidetty tämmöisenä kylmänä ruoskaohjelmana niin eivät ainakaan nämä luvut sitä puolla

esimerkiksi suomalaisten yritysten tutkimus ja tuotekehitystyötä kannustetaan ottamalla käyttöön erityinen verovähennys t k työtä tekevien työntekijöiden palkkaamiseen

jos katsotaan tätä suomen tilanteen muutosta me priorisoimme itse kilpailukykyelementtiä tukimuotona koheesiopolitiikan rinnalle tai ohi koska me uskomme itse siihen että suomen alueellinen kehittyminen on riippuvaista kilpailukyvystä mukaan lukien tutkimussatsaukset

sen tarkoitus on vain ja ainoastaan luoda uusi turvallisempi kasvuhakuisempi kuntarakenne jotta me saamme tuottavamman ja paremman palvelurakenteen

suomalaisia yrityksiä kannustetaan kasvamaan ja kansainvälistymään uuden pääomasijoittamisen kasvukannustimen ja hankintameno olettaman muutoksen avulla

siis niin että se mitä hän muistan senkin että asetettiin kahdeksan kuukauden internaattikurssi pakolliseksi ja sitten kun sen perusteella suoritti eräänlaisen tutkinnon niin sitten sai eräällä tavalla lisenssin käyttää valtion varoja tiedematkoihin jnp

me voimme olla eri mieltä mutta muutamia asiavirheitä voisin mielelläni korjata joista tämä letkut irti epärealistinen retoriikka oli ensimmäinen

tarkastusvaliokunta on aivan oikein kiinnittänyt huomiota siihen että työn tuottavuuden parantamisen ohessa täytyy katsoa kustannusvaikuttavuutta ja esimerkiksi henkilöverotus on erittäin hyvä esimerkki tästä

on myös muistettava että sote palveluiden lisäksi kunnat päättävät muistakin ihmisten hyvinvointiin vaikuttavista asioista esimerkiksi rakentamisesta liikennejärjestelyistä kulttuurista ja sivistyspalveluista

myös sillä vaihtoehdolla että joko markkinoiden reaktion vuoksi tai sanktioiden vuoksi venäjän talous supistuu merkittävästi niin kuin se tällä hetkellä näyttää tekevän on erittäin kielteisiä vaikutuksia koko euroopan ja erityisesti suomen talouteen ja työllisyystilanteeseen

jos katsotaan nyt vaikkapa tätä äänekosken toivottavasti tulevaa biotuotetehdasta ei sitä pystytä millään eu tuella rakentamaan

niin kuin ed

tätä ei voida kaataa ylhäältä kuntien päälle vaan se pitää tehdä kuntapäättäjien kanssa yhdessä koska ne palvelurakenteen muutokset tehdään joka ikisessä kunnassa aina erikseen

arvoisa puhemies

hallituksen kolmas linjavalinta on erityisen vahva satsaus nuorten työllistymisen helpottamiseen ja syrjäytymisen ehkäisyyn

ei niin

tarvitsemme siis työurien pidentämistä julkisen sektorin tuottavuuden kohottamista kasvua vahvistavia toimia sillä nämä ovat kaikki niitä jotka kasvattavat kansantalouden kakkua josta hyvinvointia voimme tulevina vuosina ammentaa

sehän oli tosi tyrmäävää tosi kovaa luettavaa se teidän think tankinne selvitys missä annettiin tosi kylmä kuva siitä mitä olisi tapahtunut euroopassa jos maita toisensa jälkeen oltaisiin potkittu pois kriisin tietyssä vaiheessa tai mitä tapahtuisi suomelle jos euro hajoaisi

se rakennetaan vain ja ainoastaan jos suomi on kilpailukykyinen maa vain ja ainoastaan jos niille tuotteille on globaalia kysyntää ja vain ja ainoastaan jos meillä on riittävää tutkimustietoa ja osaamista jotta ne tuotteet ovat niin ylivertaisia että niitä joku ostaa

se että päätämme ottaa joulukuussa seuraavalle vuodelle velkaa tietyn määrän ei kerro sitä tarvitaanko sitä velkaa ja siinä mielessä voidaan todeta jo että ei tämä nykyinenkään menettely ole paras mahdollinen läpinäkyvyyden kannalta

mutta arvoisa puhemies lopetan tämän toteamalla että vaikka jokaisella maalla on omia nyanssejaan niin on erittäin tärkeää että pidämme huolta eun yhtenäisyydestä

tällä tavoin kunta voi vastata mahdollisimman laajasta palvelukokonaisuudesta palveluketjut ovat selkeitä ja avun saa kun sitä tarvitsee

eli laatu on parantunut palvelun saatavuus on parantunut ja olemme säästäneet rahaakin

minä en ole eikä täällä ole kukaan muukaan kreikkalaisten asianajaja mutta se että yksi euromaa menee selvitystilaan parhaiden arvioiden mukaan lisää tartuntariskiä muissa euromaissa

itse en ole sivistysvaliokunnan jäsen ja näin ulkopuolisena mutta melko tuoreena opiskelijana ja ulkomailla työssä käyneenä tätä mietintöä ja tätä hallituksen esitystä tarkastelen ja totta kai yhdyn niihin sanoihin että tämä on hyvä esitys ja tämä on tarpeellinen esitys

ehkä kaikista eniten olin eri mieltä kun totesitte että perussuomalaiset on uudistusmielinen puolue mutta jonkun verran ehkä tuosta eu puolesta myös

mitä tulee tähän islanti vertaukseen niin islannissa tehtiin osittain samaa kuin täällä

tämän takia jos me haluamme eulta tukea oman kasvumme vauhdittamiseksi kaikkein olennaisinta ovat ne avut joita me voimme saada tutkimukseen ja ylipäänsä kilpailukykysektorille

energiapolitiikan täyskäännöksestä olen toista mieltä

mutta kun me tiedämme että suomessa nuorten ikäluokkien osuus pienenee meidän ei tarvitse kouluttaa niin montaa nuorta varusmiespalveluksessa ja tästä syystä johtuen me tarvitsemme rakenneuudistusta jotta pystymme kantamaan huolta suomen puolustuksesta myös tulevina vuosina

vaikka tämä ei ole hallituksen selvitys niin siinä oli teillä ulkopuolisia selvitysmiehiä ja se on erittäin mielenkiintoista luettavaa

me olemme osa euroopan unionia olemme halunneet olla

vastuukunta järjestää palvelut yhdenvertaisesti kaikissa perustason alueeseen ja sote alu eeseen kuuluvissa kunnissa hyödyntäen olemassa olevaa sosiaali ja terveyspalveluverkostoa

meillä näyttää olevan hyvin yhtenäinen arvio siitä että yksi keskeisimpiä haasteita suomessa on teollisten työpaikkojen puuttuminen tai niitten häviäminen ja että nyt tarvitaan suomeen kaikkein eniten uusia yksityisen sektorin pysyviä työpaikkoja

minä toivoisin että tämä voisi olla semmoinen juhlapäivä ihan näin juhannuksen allakin vielä että me saisimme vastauksen ja nyt edustaja soini ihan vilpittömin mielin

me menetimme toistakymmentä miljardia euroa kansainvälisen talouskriisin seurauksena verotulojen menetyksenä ja se todennäköisesti tarkoittaa suomessa erittäin suurta kasvavaa työttömyyttä

talous on ihmistä varten eikä ihminen taloutta varten

kun te olette aina sanonut että eu tai euro ei ole teille itseisarvo vaan se on väline minä ymmärrän tämän ajatuslogiikan oikein hyvin näinhän se on

toiset uskovat toisenlaiseen tukipolitiikkaan toiset uskovat enemmänkin kilpailukykyyn tutkimukseen ja sitä kautta saatavaan kasvun edellytysten parantamiseen

jos on sitten päätynyt omassa talousharkinnassaan siihen että kreikan selvitystilaan meneminen ei aiheuta mitään seurannaisvaikutuksia ainakaan negatiivisia vaan pikemminkin positiivisia talous alkaa kasvaa suomessa työllisyys kasvaa euroalue vahvistuu niin se on tietysti mielenkiintoinen näkemys ja jokaisella kansanedustajalla on oikeus päätyä tähän tulokseen

ja nyt haluaisin kysyä koetteko te että tämä meidän yhteinen valuuttamme jota suomalaisetkin käyttävät eli suomalaisten valuutta on niin arvokas asia että te olette valmiita tekemään työtä sen vahvistamisen puolesta vai onko se niin yhdentekevä että sen puolesta ei kannata tehdä mitään olla vain vai onko se niin huono että te teette työtä sen vastustamiseksi

rikkonaisen koneen huudattaminen punaisella särkee sen lopullisesti

eun budjetti pieneni ensimmäistä kertaa

kuten totesin tämä paketti jota olemme nyt käsittelemässä ei tietenkään sataprosenttisella varmuudella takaa mitään mutta se on uskottava kokonaisuus uskottava paketti joka antaa mahdollisuuden kreikalle selviytyä

vasemmistoliiton ryhmäpuheenvuorossa oli niin paljon asiavirheitä että niihin pitää varmaan vastata ihan erikseen mutta en käytä siihen nyt aikaa

ei voi olla niin sinisilmäinen että ajaa pienempää budjettia ja suurempaa saantoa

minä en ole voinut siihen päätyä enkä usko että kovin moni muukaan mutta ymmärsin että täällä on joitakin eduskuntaryhmiä jotka ovat sitä mieltä että talouskasvun suomen työllisyyden kannalta on parempi että kreikka menee selvitystilaan

arvoisa puhemies